tulevien vuosien haasteet euroopan unionissa koskettavat erityisesti sisämarkkinoiden kehitystä ja toimivuutta sosiaalisesti eettisesti ja ekologisesti kestävän vastuullisen markkinatalouden tasapainon edistämistä

erityisesti tyttöjen kohdalla säännöllisten yhteisten perheaterioiden syömisen on todettu ehkäisevän syömiseen liittyviä häiriöitä

on muistettava että joukkoliikenteellä ei ole mahdollista suomen kokoisessa ja kaltaisessa maassa kokonaan korvata oman auton käyttöä esimerkiksi asiointi tai työmatkaliikenteessä

kansallisen politiikan haasteeksi nousee päätöksenteon läheisyysperiaatteesta kiinni pitäminen ja kansallisten erityispiirteiden nähdyksi tuleminen eu päätöksenteon tasolla

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä iloitsee siitä että keskeisiin elintarviketurvallisuustavoitteisiin on otettu terveydelle haitallisten rasvojen verotuksen selvittäminen

tämä puoli jää strategiassa vain maininnan tasolle

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että eu tasolla edelleen keskitytään selkeästi kansainvälisen tason kysymyksiin kuten esimerkiksi ympäristö energia ihmisoikeudet kansainvälinen kauppa sisäinen turvallisuus ja kehitysyhteistyö

tämän vuoden vaihtoehtobudjettiimme sisältyi toimenpidealoite jossa ehdotimme että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ottaakseen käyttöön tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden valmisteveron

arvoisa puhemies

hallitusohjelma ja käsittelyssä oleva strategia linjaavat suomesta hiilineutraalin yhteiskunnan sekä ympäristöosaamisen puhtaan teknologian ja kestävän luonnonvarapolitiikan edelläkävijän

kristillisdemokraateilla ei ole ulkoasiainvaliokunnassa jäsentä niin joudun täällä nyt kysymään muutamia yksityiskohtia jotka pohdituttavat ja kaivertavat

suomalaisten aikuisten ravintotottumukset ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan

arvoisa puhemies

täällä on monessa puheenvuorossa noussut esiin se että oopiumisato on ennätyksellinen ja tiedetään myös että viljelysala on kasvanut

energiaintensiivinen teollisuus välimatkat harva asutus neljä vuodenaikaa erityisesti kylmät ja pimeät talvet tässä syitä miksi energiantarve ja energiaratkaisut ovat erityisen merkityksellisiä meille suomalaisille

miten tavoite suitsia oopiumin viljelyä ja korvata sitä hyötykasviviljelyllä on etenemässä ja onnistuu jatkossa ja miten tämä vahvistunut oopiumin viljelyn tilanne vaikuttaa yhteistyöhön

mitä johdonmukaisemmin voimme sekä ennakoida uutta että taata energian saatavuuden ja hinnan tulevaisuutta sen paremmin turvaamme yhteiskuntamme toimintakykyä ja elinvoimaa

ravinnon ja veden kautta saamme ympäristömyrkkyjä ja muita estrogeenisesti vaikuttavia kemikaaleja joiden on tutkittu muun muassa heikentävän sperman laatua

energiakysymykset ovat laaja alaista yli sektorirajojen ulottuvaa politiikkaa ja energiasta ei voi tänä päivänä puhua ilman ilmastopoliittista vastuuta

usein puhutaan koulutusmahdollisuuksista ja terveydenhuollosta mutta millainen kuva teillä ministerit on siitä ovatko lapset sukupuolesta riippumatta turvassa tällä hetkellä

bkt rajaan rahoituksessa tulee saada jatkossa liukuvuutta ja sen lisäksi on kehitettävä muita mittareita jotka huomioivat väestö ja elinmahdollisuuden rakenteen nopeaa muutosta kuten merkittävää elinkeinorakenteen muutosta mahdollisia luonnononnettomuuksia tai harvaa asutusta

elintarviketeollisuudessa on hyvä muistaa varovaisuusperiaate

jos epäillään jonkun aineen vaikutuksia on parempi sallia sen käyttö vasta kun vaarattomuus tiedetään

elinvoima kilpailukyvyn turvaaminen ja ylipäätään hyvinvoinnin edellytykset liittyvät aina energiakysymyksiin niin jokapäiväisessä arjessa kuin erityistilanteissa

erityisesti julkisen talouden vaikeina aikoina eu tason rahoitussuunnittelulta tulee odottaa samaa säntillisyyttä mitä kansallisella tasolla noudatetaan

erityisesti lasten ylipainon ja hampaiden terveyden kannalta olisi tärkeää laskea terveyttä edistävien tuotteiden veroa ja korottaa sokeripitoisten tuotteiden hintaa verotuksen avulla

ilmastoneuvottelujen merkitys kansallisesti eurooppalaisella tasolla ja globaalisti on maallemme monella tapaa suuri kynnyskysymys

arvoisa puhemies

kansallisella tasolla keskiössä on riittävä energian saatavuus ja mahdollisimman pitkälle viety omavaraisuus tavoitteellisesti euroopan tasolla yhtä aikaa aktiivisuus neuvottelu ja sopimusrintamalla yhteisvastuuta kantaen mutta samalla suomalaisten erikoisuuksien kuten turve ja metsät ja myös sääolot erityispiirteet silmällä pitäen globaalisti erityisesti cleantech mahdollisuuksien hyödyntäminen mieluiten askeleen edellä muita tässä on edelleen ryhdistäytymisen paikka mahdollisuus ottaa markkinassa ja kehittämistyössä paalupaikka

esittäisinkin ulkoministeri stubbille kysymyksen siitä kun täällä salissa nyt tuli esiin se että mikäli tulisi tämmöinen akuutti tilanne jossa taistelujoukkoa käytetään niin se päätöksentekoprosessi sitten euroopan tasolla olisi kovin hidas ja kankea

keskinen on esittänyt että veron voisi sitoa tuotteen sokeripitoisuuteen tai sen glykemiaindeksiin progressiivisesti eli samantyyppisesti kuin alkoholiverotus on rakennettu

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä että puhtaan paikallisen ruuan tuotanto on suomalaiselle maanviljelijälle jatkossakin kannattavaa

kansallisesti tuotannon peitto kansallinen huoltovarmuus tulee taata myös tulevaisuudessa koko ohjelmakauden ajalle ja ylikin

häneltä haluaisin kysyä sitä mikä on teidän arvionne siitä tuolta pöntöstä puhuinkin siitä kun on nato maita sitten on riippumattomia maita ja jopa eun ulkopuolinen maa mukana että vaikuttaako se jotenkin toimintakykyyn jos tarvitaan sitten käytännössä nopeaa äksöniä

sanat elohopeaa ja ahven samassa lauseessa saavat monet valitsemaan paneroidut kalapuikot tuoreen kotimaisen kalan sijaan tai jättämään kalan varmuuden vuoksi kokonaan pois ruokavaliosta

yhtä lailla euroopan rahoituskehyksen osalta kuin myös maatalouspolitiikan sektorilla huomiota tulee kiinnittää byrokratian karsintaan

kala on myös erinomainen d vitamiinin lähde juuri nyt ajankohtainen d vitamiiniin liittyvä uusi tieto paljastaa myös tarpeen tiedottaa ja ohjata kansalaisia päivitettyihin ravintotietoihin

teollisuuden yritysten yhteiskuntatoimijoiden kuten esimerkiksi kuntien sekä yksityisten ihmisten tulee voida luottaa johdonmukaisuuteen ja elinkaareltaan riittävän vahvaan tulevaisuuskuvaan tiekarttaan

arvoisa puhemies

eun ruoka apuohjelmaa koskien kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä ettei ehdotettuja leikkauksia toteuteta

arvoisa puhemies

jos eu maista löytyy solidaarisuutta ja yhteishenkeä pankkien pelastamiseen tulee euroopan kyetä aivan ehdoitta osoittamaan samanlaista yhteishenkeä myös köyhimpiä kansalaisiaan kohtaan

elintarviketuotannon geenitekniikkaan liittyy riskejä

gmo kasvit voivat syrjäyttää luonnollisia lajeja siirtää geeninsä toisille lajeille tai luoda uusia risteytyksiä joiden ominaisuudet ovat tuntemattomia

meillä tulee kuitenkin olla suomen edun mukaisia omia tavoitteita joita meidän tulee uskaltaa jatkuvasti tuoda esiin niissä pöydissä joissa päätöksiä tehdään

teollisuus on toiminut jo esimerkillisesti kehittäessään omaa toimintaansa ja erityisesti omaa tuotevalikoimaansa ja rinnalla energiavalikoimaansa

suomen tavoitteina tulee olla kansallisen maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen voisi sanoa parantaminen ja vahvempi panostaminen yrittäjyyteen ja innovaatioihin

metsän kokonaiskäytön lisääminen pitkälle jalostetut tuotteet samoin kuin eri tuotevirtojen hyödyntäminen yhä aktiivisemmin myös energian osalta on otettava tulevaisuustehtäväksi kiireellisyysmerkinnällä

meidän tulee pitää kiinni siitä että rahoituspolitiikkaan kuuluvat avoimet ja kaikkia oikeudenmukaisesti kohtelevat ratkaisut

energiasta ei näinä päivinä pääse puhumaan ilman huomion kiinnittämistä ydinvoimaan

meidän kristillisdemokraattien joukossa kuten täällä eduskuntaryhmässäkin on sekä ydinvoiman kannattajia että vastustajia

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa että jokainen ihminen on kykyihin ominaisuuksiin tai tuottavuuteen katsomatta ainutkertainen ja saman arvoinen yksilö

jos teollisuuskäyttöön rekisteröityjen gmo kasvien siitepölyä tavataan hunajasta hunaja ei enää kelpaa ihmisravinnoksi siitepölyn määrästä riippumatta

energiaa vaativat yhteiskunnassa niin teollisuus yritykset maatalous yhteiskunnalliset palvelut julkinen ja yksityinen liikenne kuin asuminen ja eläminen

tähän turvaamiseen tulee sisältyä sellaisen lainsäädännön joka velvoittaa muuntogeenisten kasvien viljelijän vastaamaan aiheuttamistaan vahingoista

ihmisoikeudet puhuttavat monella tapaa

juuri nyt helsingin kaupunginteatterin näytelmässä kuilu kerrotaan tavallisesta suomalaisesta perheestä jonka näkyvän arjen kääntöpuolella on vaiennettu elämä

vastuun muuntogeenisten kasvien aiheuttamista vahingoista tulee olla ankara samalla tavalla kuin ympäristön pilaamisessa

henkilökohtaisten ja yritys tai toimialakohtaisten valintojen vaikutusmahdollisuuksien taloudellinen ja myös ilmastokestävä ja hiilineutraali hyöty tulee nähdä tavoiteltavana

vahingonvaaraa ei tule sälyttää veronmaksajien vastuulle

aurinkopaneelien rakentamisen jätekuorman vähentämisen ruuan hävikin minimoimisen tai liikennesuunnittelun ja julkisten käytön muutamana esimerkkinä mainiten tulee jatkossa olla kannustavaa

tarvitsemme poliittisia toimia jotka tukevat yhteiskunnassa omaa vastuunottoa sekä arvovalintoina että taloudellisesti

keskustelumme ihmisoikeusselonteon ympärillä niin globaalissa eurooppalaisessa kuin kansallisessakin viitekehyksessä on ajankohtaista

positiivinen suomi tarvitsee tekoja energiatekoja joilla kansalaiset voivat oikeasti kokea saavansa omalla panoksellaan aikaan puhdasta ja kannattavaa energiahyvää

uskottavuutemme ihmisoikeustoimijana maailmalla perustuu kykyymme huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta suomessa

ajattelin puuttua tähän ed

kansalliset ratkaisut rakentavat myös kykyämme toimia kansainvälisesti

ei lapsilisäasiaa voi ratkaista harkinnanvaraisella toimeentulotuella ja toisaalta täytyy muistaa se että kunnat toimivat hyvin eri tavoin tässä asiassa riippuen kunnan tilanteesta ja riippuen siitä ketkä kunnan sosiaalitoimessa ovat päättäjinä tahdon asialla

tämä tuo nyt läpi linjan apua tähän problematiikkaan ja toisin vielä kaksi näkökulmaa mitkä tässä keskustelussa ovat tulleet esiin uudelleen perusteeksi sille miksi tämän keskustelun myötä haluaisin haastaa uudenlaisen politiikkaohjelman tämän koko alkoholikulttuurin kannalta

kansallisen ihmisoikeuskeskustelun keskiössä on erotettavissa kaksi suuntaviivaa yhtäällä perustuslain takaamat perusoikeudet toisaalla poliittiseen päätöksentekoon perustuvat ihmisoikeuksia toteuttavat ratkaisut niin lainsäädännön sääntelyn kuin myös resursoinnin toiminnan ja valvonnan tasolla

samoista meren ja rantojen resursseista kilpailevat jopa soranotto satamat laivaväylät teollisuus tuulivoimapuistot merenkulku öljy ja kaasuputket sähkö ja tietoliikennekaapelit veneilijät mökkeilijät kalastajat ja yrittäjät

jos me esimerkiksi laskisimme ravintolaruuan alvia niin me tukisimme yrittäjiä viemään ravintoloita enemmän olohuonemaisiksi ruokaravintoloiksi

nykyinen hajanainen lähestymistapa meriasioihin ei enää riitä sillä kasvava kilpailu merialueista ja ihmisen toiminnan kasvavat vaikutukset meren ekosysteemeihin edellyttävät yhtenäisempiä toimia

toisaalta ed

itse olen toiminut erityisopettajana ja voin sanoa että kaikki suurimmat elämänharmit joita on koulussa ollut ovat aina jotenkin sidoksissa alkoholiin jos ei nyt suoraan siihen pulloon ihan siellä koulussa niin ainakin se haaste joka siinä lapsen ympärillä on on ainakin jotenkin kytkyssä myös siihen viinaan

itämerellä on ryhdyttävä valvottuun aluesuunnitteluun samalla tavalla kuin maa alueilla tapahtuu

kun esillä oleva ihmisoikeusselonteko menee kuten käsillä oleva ihmisoikeusselonteko osoittaa kysymys on poikkipoliittisesta työsarasta jossa eri toimijoilla on oman sektori intressinsä mukaiset omat lähestymistapansa toimintakulttuurinsa ja arvo ja asenneilmastonsa

ydinenergian osalta kansallinen neitseellisyys on kadotettu

arvoisa puhemies

ydinvoima on osa kokonaisuutta mutta nyt tässäkin keskustelussa edelleen penään ministeriltä sitä kun äsken leikittelitte sanoilla että olisiko pitänyt rakentaa yksi kolmasosavoimala jos kaksi kolmasosaa viedään ulos tarkoittaako tämä nyt kylläkyllä vai eiei vastauksena että te olette valmiit vientisähköön

arvoisa puhemies

toisaalta minä edelleen kysyn sitä jota kysyin jo pöntöstä mitä tälle venäjän tuontisähkölle tapahtuu miten markkinat siltä osin suitsitaan miten pannaan sähköhana kiinni niin että pitäydytään pois siitä kaksinaismoralismista jossa tuodaan venäjältä ydinsähköä mutta kotimaassa ei olisi valmiutta tehdä ydinsähköä

laajasti myös vanhuksiemme mahdollisuudet hoitolaitoksissa ja kodeissa päästä päivittäin tai edes viikoittain ulos ovat rajatut

arvoisa puhemies

kun varsinkin vaalipiirit suurenevat niin varmastikin rahoitus asettaa ehdokkaat erilaiseen asemaan ja muun muassa me istuvat kansanedustajat olemme paljon tunnetumpia kuin monet meitä haastavat

valiokunta pitää välttämättömänä arvioida avoimesti selontekojen mahdollisuutta nykymuodossaan toimia tosiasiallisesti yli hallituskausien ohjaavana menettelynä

tässä maassa vanhuksia sidotaan sänkyihin teljetään lukkojen taakse ei ehditä syöttää lääkitään liikaa ja pidetään vaipoissa jotta ei tarvitse viedä vessaan

ajattelin kun oikeusministeri on ansiokkaasti paikalla tiedustella sitä että kun me olemme nyt aika paljon puhuneet luottamusvallasta niin jos pohditaan sitten virkakoneistoa ja virkavaltaa ja meillä on rakenteellisesti ja taloudellisista syistä tiivistetty paljon henkilöstöä on karsittu ja meillä työskennellään tiiviin paineen alla niin miten te näette onko ministeriöissä ja meillä erilaisissa virastoissa toiminta riittävän näkyvää ja mikä teidän asenteenne on jos ajatellaan ihan vaikkapa ministeriöiden osalta johtamisen kannalta onko selkeää onko meillä siellä ministerin alapuolella poliittinen vai virkajohto

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee ajatusta että turvallisuusratkaisujen kehittäminen ja ylläpito eivät voi perustua poliittiseen nelivuotissykliin tai vielä ponnahtelevampaan aikatauluun

onhan alhaista miten hyvinvointi suomessa vanhukset laajalti altistetaan turhille pakkokeinoille aliravitsemukselle ja ylilääkinnälle kitsastelun vuoksi

samanaikaisesti kun on varauduttava yhä muutosherkempään lähi ja globaalitilannekuvaan on varautumisen oltava askeleen edellä uhkakuvia

kokonaisturvallisuusajattelu ja toiminta varautuminen varustaminen ja kouluttaminen tarvitsevat elinkaariajattelumallia

oikeudenkäyntien keston seuraamista käräjäoikeusverkkoa ja oikeudenkäyntimenetelmiä on ryhdytty parantamaan mutta resurssipula aiheuttaa yhä oikeudenkäyntien viivästymistä

onnistuneessa selontekoprosessissa koko prosessin ajan hamasta alusta saakka otettakoon kaikki eduskuntaryhmät huomioon ja mukaan työhön

taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea on antanut kansallisen kotiläksyn joka kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin

paheksuttava toimintatavan puute kehittämisen tarve on myös se ettei ulkoasiainvaliokunnassa ole kaikilla eduskuntapuolueilla mahdollisuus olla tekemässä maamme turvallisuus ja ulkopolitiikan kannalta keskeisintä päätöksentekoa ja kuulemassa alan huippuasiantuntijoita

arvoisa puhemies

jokaisella eduskunnassa edustettuna olevalla puolueella kuten suuressa valiokunnassa tulisi olla paikka ulkoasianvaliokunnan pöydän ympärillä